nimittäin sosialidemokraatit sitoutuvat täysillä siihen että me olemme mukana tässä afganistanin vakavassa tilanteessa ja autamme parhaamme mukaan siinä missä suomi sitä voi tehdä

siten selonteko ei tuo nato jäsenyyttä yhtään lähemmäksi tai siirrä sitä yhtään kauemmaksi vaan pitää jäsenyyden hakemisen samanlaisena mahdollisuutena kuin aikaisemminkin

kyllä kysymys on vakava sen takia että meidän täytyy tunnustaa että meidän kouluissa tällä hetkellä voiva tulevaisuus ei ole niin hyvinvoivaa kuin me aikuiset päältäpäin voisimme ajatella

siksi se moniammatillinen tuki joka ei lähde vain siitä että me korjaamme sitten kun ongelmia syntyy vaan pyritään myös ennalta ehkäisevään suuntaan on ainoa oikea tie

me olemme osa joukkuetta ja osa jengiä mistä syystä johtuen me katsomme että suomen kannattaa hakea omaa linjaansa erityisesti kansainvälisiä lähteitä kuunnellen

siitä syystä johtuen me olemme tänään vain ja ainoastaan pyytäneet myös hallitusta sitoutumaan tähän kansainväliseen strategiaan joka nyt on tehty

nimittäin niin kuin aikaisemmin debattipuheenvuorossani jo totesin tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa joka nyt ensi kertaa oikein kunnolla brändättiin lontoon ko kouksessa on sitä uutta jolla itse ainakin uskon afganistaniin voidaan löytää aivan toisenlainen ratkaisu

nimittäin

valiokunta yhtyy tähän näkemykseen ja korostaa että kokonaisvaltaisen kriisinhallintakonseptin menestyksekäs soveltaminen edellyttää selkeää eri toimijoiden välistä työnjakoa jotta resurssit ja tukitoimet voidaan kohdentaa oikein ja tuloksellisesti

nyt helsingin sanomien sunnuntain erikoisartikkeli taloudesta on mielenkiintoinen sillä se todistaa jo viimeistään että myös suomen johtavat asiantuntijat ovat tulleet opposition linjoille

kyllä tässä tietysti uutena ministerinä vähän hirvittää kun tänä aamuna minulla oli koulukuraattorien ammatillinen yhdistys koolla monta sataa ihmistä he ovat niin kauan tehneet sitä työtä ja tiedättekö että tämä talo tulee vasta päättämään hallituksen esityksestä että koulukuraattori ja psykologipalvelut laajentuvat sekä meidän perusopetukseen mutta myöskin meidän toisen asteen palveluihin eli lukioihin ja ammatillisiin kouluihin

niin kuin me tiedämme afganistanin tilanteeseen ei löydy pelkästään eikä ensisijaisesti tuota sotilaallista ratkaisua ja nyt sitä haetaan tältä kokonaisvaltaisen lähestymistavan puolelta

haluankin nyt arvoisa puhemies todistaa sen kerta kaikkiaan että tämä elvytyksen pääpaino veroelvytyksessä ei ole onnistunutta talouspolitiikkaa

tietysti keskeistä onkin kysyä hallituspuolueidenkin kansanedustajilta että kai tähän on nyt sitten sitouduttu

olen erittäin pettynyt siihen että hallitus ei kerta kaikkiaan usko edes oecdtä jonka mukaan menoelvytykseen laitettu euron kerrannaisvaikutus olisi nelinkertainen veronkevennyksiin verrattuna

tähän liittyy juuri tämänkaltaisia ongelmia jotka eivät tietenkään edistä sitä moniammatillista taitoa siellä kouluissa tukea näitä nuoria vaan nämä ongelmat pitää ottaa tosissaan ja sitten korjata sitä mukaa kun nyt otetaan tämä uusi tapa käyttöön että meillä on tukea myöskin kaikille meidän nuorille näillä kouluasteilla ja se on ainoa oikea tie

tämä on nimittäin kova kansainvälisen yhteisön uusi tavoite saada tämä afganistanin tilanne jollakin tavalla ratkaistua

minusta tämän sovintoprosessin edistämiseksi on tärkeää että siviiliyhteiskuntaa rakennetaan ja rakennusaineina on hyvä käyttää niitä komponentteja joita tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa tarjoaa meille

kun on kysymys meidän yhteisistä rahoistamme niin kyllä meidän täytyy pystyä täällä salissa kysymään onko tämä valittu elvytyksen tapa oikea

ja olen yhä sitä mieltä että me olemme tehneet vääränlaista talouspolitiikkaa ja se tosiasia pitää nyt kerta kaikkiaan vaan kohdata että metsään meni metsään meni

niin kuin totesin meidän täytyy välittää myös siitä tulevasta sukupolvesta eikä aina mitata sitä kuinka paljon euroja tähän voidaan käyttää

se tarjoaa siis sotilaallista kriisinhallintaa joka tuo turvaa tälle avustusympäristön toimivuudelle mutta sen lisäksi tarvitaan siviilikriisinhallintaa kehitysyhteistyötä ja humanitääristä apua

arvoisa puhemies

jäi kyllä mietityttämään tuo äskeisen edustajan aika reilu toteamus että avaimet ovat omissa käsissä

veroelvytyksen tehottomuudesta vallitsee talouspoliittisten asiantuntijoiden tutkijoiden välillä erittäin laaja yhteisymmärrys

eduskunnalla on tämän vuoden alusta asti ollut käsiteltävänä kyllä varsin kova paketti

ajattelinkin että meidän avaimemme ovat kansan käsissä ja siltä osin minusta entinen eduskunnan varapuhemies pekka ravi joka edustaa samaa puoluetta kuin edeltävä puhuja on hyvin viisaasti todennut että erityisen arveluttavaa ja tuomittavaa on mielestäni se että vaalissa esiinnytään eri linjauksilla kuin mitä vaalien jälkeen ollaan valmiina toteuttamaan

täytyy sanoa että jos viime hallituskaudella aluehallintouudistus oli se iso paketti niin tällä kaudella varmasti tänään on ollut se merkittävä lainsäädäntöuudistus käsittelyssä koska viestintäpoliittisesti merkittävin uudistus on se että hallitusohjelmassa luki tuoreelle ministerille että uudistetaan koko viestinnän lainsäädäntö

kataisen ministeriö on siis osoittanut että veroelvytystä on nyt tehty vain kolmannes

nimittäin hän istuu erittäin tärkeällä pallilla ja tosiasiassa hänen pallinsa voisi edesauttaa erityisesti tätä kokonaisvaltaista kriisinhallintaa ja sitä konseptia

jotta tämä konsepti nyt olisi uskottava niin myös suomen sitten pitäisi olla mukana riittävillä varoilla kehitysyhteistyön siviilikriisinhallinnan ja humanitäärisen avun tarjoamisessa

kyllä siinä hetken joutui miettimään että työtä tässä riittää koska yle uudistus ja tämä viestinnän lainsäädännön uudistaminen olivat aika isoja hallituskirjauksia joista nyt molemmat ovat tulleet jo näin pitkälle

ei tämän näin pitäisi mennä erityisesti kun me olemme pitäneet niistä kehyksistä kiinni jotka etukäteen jo päätettiin hyvinä taloudellisina aikoina

kyllä kuluttajansuojan näkökulmasta suomalaiset varmasti toivoivat että tämänkin hallituksen avaimet olisivat kansan antaman valtuuden käsissä mutta toisin on käynyt

arvoisa puhemies

totesin omalta puoleltani että lakipaketti on tänne nyt saapunut ja siltä osin olemme avoimia kaikkien näiden ongelmien osalta myöskin korjaamaan sitä toimintalinjaa joka aikaisemmin on valittu

myös asiantuntijat ovat kritisoineet sitä että hallitukselta on unohtunut kuntien tukeminen

arvoisa puhemies

tämä merkittävä uudistus on tietysti ollut käsittelyssä asianomaisessa valiokunnassa mutta myös muut valiokunnat ovat laajalla pensselillä antaneet lausuntonsa eli sekä perustuslakivaliokunta hallinto puolustus sivistys että talousvaliokunta ovat asiaa käsitelleet

ja se toive joka kansainvälisellä yhteisöllä on kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle ei toteudu missään nimessä näissä meidän suomen panostuksissa

se tunnetaan hyvin laajoista epäoikeudenmukaisista vain tiettyihin väestöryhmiin keskittyvistä leikkauksista ja se tunnetaan työntekijöiden työttömyysturvan ja turvan merkittävästä heikentämisestä ja tästä uudesta politiikan sanasta yhtiöittäminen

kysymys on siis siitä että koko sähköisen viestinnän kenttä on nyt käyty läpi perattu ja siltä osin tehty juuri sitä mikä eduskunnan keskeisimpänä työnä on eli perattu keskeisimmät asiat läpi

me tiedämme tämän kehysbudjetin päätöksen ja me tiedämme että voi olla jos ei oteta virallisia kehitysyhteistyörahoja mukaan vaan otetaan nämä todelliset rahat mukaan todellisia voimavaroja ei olekaan sitten enää mahdollista kohdentaa tänne afganistaniin ottamatta muilta pois

nyt asiantuntijat tässä samaisessa artikkelissa totesivat että koska kokonaiselvytys on siis pettänyt niin leikkaukset tehdään kunnissa

minusta tässä edustaja vehkaperä oli oikeassa että nyt byrokratiatalkoot on täällä käyty läpi koska pykälien määrää on merkittävästi vähennetty ja olennaistettu sanomaa lainsäädännössä

mutta sitten aivan lopuksi haluan vielä todeta tulevasta jotakin sekin valitettavasti oli tungettava muutamaan lauseeseen omassa ryhmäpuheenvuorossani

mutta sosialidemokraateille on tärkeää nyt pohtia miten me menemme eteenpäin ylipäänsä rauhanturvaamisessa jonka luonne on erityisellä tavalla muuttunut ja miten se sotilaallinen kriisinhallinta tullaan sijoittamaan suomen mittakaavassa niin että meidän niukat resurssimme ovat kaikkein parhaiten käytössä

ja huolimatta tutkitusta asiantuntijatiedosta ja yhteiskunnallisesta keskustelusta ja kaikista mielenosoituksista ja muista silti päätettiin että leikataan jälleen vähäosaisilta ja se minusta tuntuu todella erikoiselta

eihän tässä ole mitään järkeä tällaisessa elvytyksessä

tämähän oli se hallituspuolueiden kansanedustaja ukkolankin näkökulma että otetaan nyt sitten kunnissa lainaa että tämä tilanne saadaan tasapainotettua

toivon kyllä että me emme unohtaisi näitä yk operaatioita myöskään koska tilannehan on aika voisiko sanoa ikävä siinä suhteessa että kun tsadista tullaan pois ja meillä jää muutama kymmenen kaveria jotka sitten ovat tekemässä yk johteisissa operaatioissa tärkeää työtä maailman hädän lievittämiseksi miten me tällä puolella tulemme menemään eteenpäin

jokainen kansanedustaja on joutunut kyllä tekemään todella paljon työtä tässä monipuolisessa ja asiantuntevassa käsittelyssä

toinen lupaus jota esimerkiksi keskusta ja myöskin perussuomalaiset paljon viljelivät oli se että joka puolella suomea säilyvät elämisen edellytykset

elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja korkman taas toteaa että kuntien ongelmat voivat johtaa pitkäaikaisiin vaurioihin jos lapsiperheiltä ja kouluista leikataan

kiireestä huolimatta valiokunnalla kun muitakin töitä on ollut olette varsin nopealla aikataululla saaneet läpi tämän prosessin ja nyt ne uudistusehdotukset jotka on tuotu eduskunnan käsittelyyn on kaikki katsottu ja sitten hyvässä yhteisymmärryksessä on puututtu asioihin joissa on ollut vielä viilattavaa

se tuntuu olevan ideologista se tuntuu olevan todella juurtunutta tähän hallituspohjaan ja tuntuu että jostakin syystä kaikkia tämän ajan ongelmia yritetään ratkaista vain keskittämällä

mutta pahinta kaikessa kuitenkin on se että kun suomi nyt on tehnyt sellaisen elvytyslinjan kuin on tehnyt niin meille ei ole kuitenkaan hallituksen toimesta esitetty minkäänlaisia lupauksia miten julkinen talous tullaan palauttamaan ruotuun

lisäksi minusta olisi mielenkiintoista käydä vuoropuhelua niiden maiden kanssa jotka eivät ole nato maita eussa eli kyllä olisi kiinnostavaa katsoa sitä mitä sellaisia konsepteja esimerkiksi itävallalla irlannilla tai ruotsilla olisi tarjota jotka sopisivat meille

minusta edustaja piirainen hyvin luonnehti tätä koko kuvaa eli yksin jo nimestä voidaan olla niin montaa mieltä

kun me puhumme tietoyhteiskuntakaaresta tarkoitetaan koko sitä lainsäädännön eri lakien kokonaisuutta jotka on laitettu vanhalla nimikkeellä yhteiseen kaareen jossa kerrotaan siitä että tietoyhteiskunnalla on oma lainsäädäntönsä

lisäksi puhemies haluaisin vielä todeta että kyllä on kiinnostavaa tämä ajattelu siitä olisiko meillä täällä rauhanrakentamisen puolella aivan jotain uutta saavutettavaa

seuraavaksi suunnitellaan jo voitaisiinko väylät ja tietkin yhtiöittää ja ajatellaan että se ratkaisisi sen miten suomalaista liikennepolitiikkaa hoidetaan

kyllä minun mielestäni olisi pitänyt vaatia myös sitten selkeitä ohjeita siitä miten julkinen talous tullaan tasapainottamaan

tietenkin ymmärrän myös kritiikkiä siinä suhteessa mutta on hienoa että valiokunta tämän saman ajatuksen tässä nyt sitten myöskin otti

siirretään siis suomalaisen kansan valitseman päätöksentekijäjoukon ulkopuolelle varmaan noin kymmenen ihmisen hallitukseen kaikki se valta johtaa suomalaista aluepolitiikkaa ja sanotaan että jätetään se sinne ja pohditaan sitten ovatko kuluttajat laittaneet alueella tarpeeksi rahaa liikenteen käyttämiseen jotta sitten niistä koituneilla positiivisilla vaikutuksilla voidaan tehdä liikennepolitiikkaa

kyllä siitä pitää meidän kaikkien olla erityisen huolissaan

arvoisa puhemies

no haluan edelleen myöskin kiittää eduskuntaa siitä että tässä on ollut hyvin yllättäviä vaiheita tämän valmistelun suhteen ja yksi yllättävä vaihe oli se että euroopan unioni sanoi sanasensa tuomioistuimen päätöksellä kun keväällä tuli tunnistamistietojen tallentamista koskeva tuomio ja tätä kautta myös suomi joutui sitten arvioimaan omaa lainsäädäntöään yhtenä eu maista

pidän sitä oikean suuntaisena liikkeenä

tätä kautta kuitenkin tärkeää on niin kuin tässä edustajat jokinen ja tynkkynen peräänkuuluttivat tämä teletunnistetietojen rajaus ja sen pohtiminen mikä on yksittäisen viestin luottamuksellisuuden suojan näkökulmasta mutta myöskin sitten kokonaisedun kannalta yhteiskunnassa sitä tavoiteltavaa

minua jäi se kyllä närästämään koska uudistaminen ja kehittäminen tällä hallituskaudella on ollut vain keskittämistä leikkaamista ja yhtiöittämistä ja siltä osin tuntuu että takinkäännöstähän tässä on kysymys tai kun tätä lindströmin pihviä tänään täällä on arvioitu niin tuntuu että se on tällainen pakkopihvi

olemme saaneet aikaan kuitenkin erittäin eheän kokonaisuuden ja olen kiitollinen siitä että saimme sen yhdessä tällaiseen asentoon viilattua

sen sijaan on ihmeteltävä että yhä vielä työttömyysajan aktiivitoimia ei ole riittävästi tässä budjetissa kaikille niitä tarvitseville ja koulutusjärjestelmiä ei haluta kehittää tähän tarpeeseen nähden

arvoisa puhemies

lisäksi pahinta ei ole vielä tämä vaan myös se että tämä palvelu joka työ ja elinkeinotoimistoissa pitäisi saada jokaisen työttömän kohdalla ei välttämättä toteudu sillä hallitus pitää nyt siitä kiinni että te toimistojen toimintamenot alibudjetoidaan yhä riittämättömiksi

ilman opposition nopeaa toimintaa sekä kansalaisten ja palkansaajajärjestöjen ja asiantuntijoiden laajaa tukea me suomalaiset olisimme joutuneet pääministeri vanhasen itse aiheutetun rukan hiihtomatkalla saadun lumisokeuden maksumiehiksi ja vastuunkantajiksi

pohjatyö on myöskin näkynyt sitten siinä että hallituksen esityksen eduskuntakäsittely on sujunut varsin mutkattomaksi eli kyllä täällä vastakkaiset näkemykset ovat olleet hyvin tiedossa

eihän siitä leikattu mutta kun vartin päästä tuli valtioneuvoston kehystiedote selvisi että eikö oltu käyty siellä lindströmin omaehtoisen koulutuksen puolella eikä oltu tajuttu että sekin on koulutusta koulutusleikkaus

samaan aikaan opintotuesta nyysittiin merkittävä osa lisää että saatiin tällaista rakenteellisen kehittämisen rahaa uudenlaisiin tämän päivän yliopistokoulutuksen investointeihin

hyvät kollegat tietoyhteiskuntakaarella valmistetaan se että sähköisen viestinnän palveluja on saatavilla kaikkialla suomessa ja me luomme myös tällä paremmat edellytykset keskenään kilpailevalle liiketoiminnalle viestintäteknologian kehitykselle ja innovaatioille

joten koulutusleikkauksia on luvassa ja pahinta on arvoisa puhemies on pakko vielä tämä todeta että lisää koulutusleikkauksia on tulossa koska niin se vain ääni kiirii opetusministerin suulla sieltä ympäri maakuntia että lisää leikataan esimerkiksi yliopistokeskusten rahoituksesta ja mahdollisesti myöskin strategiarahoituksella pienennetään kaikkien yliopistojen kehyspohjaa ja sitten annetaan porkkanarahaa jos halutaan keskittää

meillä on valtava mediamurros meneillään tällä hetkellä ja sitä kautta monet haasteet liittyvät myöskin lainsäädäntöön ja tätä kautta toimilupamenettelyn kautta esimerkiksi on pyritty yksinkertaistamaan asioita ja tekemään myöskin mahdolliseksi se että alalle on helpompi tulla

arvoisa puhemies

edustaja piirainen kysyi laajakaistahankkeesta ja erityisesti operaattoreiden osallistumisesta tuohon hankkeeseen

voisitteko siis vielä kerran vastata mikä on tulevaisuudessa tavoitteenne eläkkeellesiirty misiäksi ja mikä on lakisääteinen eläkeikä tällä hallituskaudella

kyllä tässä eläkeläisten ostovoimasta on oltava huolissaan ja nimenomaan siitä näkökulmasta että tätä ostovoimaa ja näitä vaikutuksia eläkeläisiin ei ole arvioitu riittävällä tavalla

arvoisa puhemies

näin ollen voi todeta että yksi laajakaistahankkeen sellaisista kapulanrattaista on valitettavasti ollut se että näille hankkeille ei ole saatu toteuttajia

minusta tämä keskustelu on hyvin yllättävää koska sekä yhdenvertaisuuden että oikeudenmukaisuuden näkökulmasta kyllä tässä ihokarvat nousevat pystyyn

on ikävää että lähes puolet hankkeista on jäänyt täysin vaille toteuttajaa

tämä on ollut iso juttu lähdetäänkö tähän vai ei ja nyt eduskunta on omalta osaltaan näyttänyt tietä siihen että tällaisessa maailmassa toimijat ovat kyllä globaaleja mutta käyttäjän odotukset palveluille ovat hyvin paikkasidonnaisia ja se tarkoittaa sitä että me olemme sekä kuluttajansuojan että yksityiselämän suojan näkökulmasta hakeneet ratkaisuja riippumatta siitä missä maassa näitä palveluita tarjotaan

hankkeen käynnistyttyä oli kuitenkin ajateltu että haja asutusalueilla verkkoja rakennetaan vain osaksi julkisella tuella että myös teleyritykset maksaisivat jatkossa tästä hankkeesta kolmanneksen

itse minä koen kyllä että pitää muistaa että täällä on lukuisia muita uudistuksia tulossa joissa maksut nousevat ja kansaneläkettä jäädytetään joissa myöskin sairaiden taksimatkat kallistuvat ja myöskin sähkön kiinteistöjen ja lämmityspolttoaineiden verot kasvavat

näin ei kuitenkaan osaltaan ole käynyt koska valitettavasti operaattoreiden osuus on jäänyt hiukan heikommaksi kuin alkuun oletettiin

lisäksi kun katsotaan että verotus ei ole eläkeläisten kohdalla enää oikeudenmukainen koska olette tehneet sen arvovalinnan että eläkeläisten kohdalla verotus kiristyy niin se johtaa kaikkien näiden yhteisvaikutuksesta ja näiden summien jälkeen siihen että eläkeläisiä kohdellaan epäoikeudenmukaisella tavalla

ymmärrän sen kuinka monimutkainen vyyhti tähänkin kietoutui mutta valiokunta sen hyvin kuulemisissaan kävi läpi mistä todellisuudessa on kysymys

laajakaistaväliarvioinnissa tulemme tietenkin linjaamaan omalta osaltamme ne tarpeelliset toimet joilla tilanteeseen voidaan puuttua

olen myös sanonut julkisuudessa että meillä on sitten käytössä myös pakkokeinoja jos muuten tämä laajakaistahanke joka yhteiskunnallisesti on katsottu merkittäväksi ei ala kiinnostaa

tämä on meille kaikille ollut varsinainen tällainen digitaalisen sivistyksen prosessi ja uskon että se tuo takaisin myöskin kuluttajille yhä paremmat palvelut tällä sähköisellä alalla

arvoisa puhemies

toinen kysymys liittyy edustaja toivakan kysymykseen siitä miten arvonlisäveron noustessa paperilehtien osalta tullaan menettelemään

ensinnäkin tämä veropoliittinen päätös on valtiovarainministeri urpilaisen käsissä mutta joka tapauksessa valtioneuvostona esitämme tätä uutta lisäveroa paperilehdille

omalta osaltani on tärkeää nyt tämän kentän kanssa elää niin että me tiedämme reaaliajassa minkälaisia vaikutuksia tällä sekä muilla erityisillä kysymyksillä alaan kohdistuu

sen vuoksi olen ehdottanut ja esittänyt sitä että asetamme oman neuvottelukunnan jonka kautta me voimme sitten selvittää lehtien sekä painettujen että sähköisten lehtien erityiskysymyksiä ja seurata sitä kautta tätä alan kehitystä ja tuoda sitten tähän liittyen uusia aloitteita tarvittaessa uusista toimenpiteistä

te arvoisa pääministeri totesitte vähän aikaa sitten tässä salissa että on vain vähän toimia tässä salissa tehtävissä kilpailukyvyn parantamiseksi

jäin tuota itsekin vielä pohtimaan ja ymmärrän hyvin näkökulmanne siksi että te kiellätte täällä menosopeutuksen ja veroilla yhteisen vastuun kantamisen mutta samalla kertaa te tosiasiassa teette mahdottomaksi kilpailukyvyn tavoittelemisen koska te leikkaatte niin paljon koulutuksesta toisin kuin tässä kauniissa ja hymyilevässä kuvassa vielä ennen vaaleja lupasitte

arvoisa puhemies

jos ennenkuulumatonta on se että valiokunnan puheenjohtajaa ei näy eikä ministerikään päässyt paikalle lentoyhteyksien vuoksi niin minusta kyllä ennenkuulumatonta on myös se että täällä on ainoastaan yksi hallituspuolueen edustaja joka toki on viisas mies hän varmasti kyllä omalta osaltaan saa hallituspuolueidenkin näkökulmaa vähän paremmin hahmotettua

siksi tässä salissa ihmiset eivät ymmärrä miksi me tavoittelemme toisaalta osaamistason nostoa jos kerran kaikilla koulutusaloilla te tosiasiassa laskette koulutustasoa

nimittäin tämä hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi on erittäin merkittävä uudistus ja minusta sen läpikäyminen olisi kyllä vaatinut pikkuisen enemmän poliittista huomiotakin

aloitan sillä että otan nyt esiin sen mikä tässä vasemmistoliiton demareiden ja perussuomalaisten vastalauseessa on se kaikkein keskeisin kiveen hakattu totuus

nimittäin me olemme sitä mieltä että emme voi allekirjoittaa näkemystä siitä että näissä keskeisissä rikosasioissa valittamisoikeus siis muutoksenhaku käräjäoikeudesta hoviin ei toteutuisikaan enää sillä tavalla kuin euroopan ihmisoikeustuomioistuinkin on linjannut